keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle maa ja metsätalousvaliokunnan ja työelämä ja tasa arvovaliokunnan yhdessä

tässä on kyse hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

tällä hallituksen esityksellä uudistetaan yksityisalojen työeläkelaitosten vakavaraisuuskehikko

uudessa vakavaraisuuslaskennassa otettaisiin nykyistä tarkemmin ja kattavammin huomioon kaikki eläkelaitosten toiminnan kannalta olennaiset sijoitustoiminnan riskit sekä vakuutusriskit

riskit otettaisiin vakavaraisuuslaskennassa huomioon laissa säädetyn riskiluokituksen mukaisesti

vakavaraisuusraja kuvaisi kuten nykyisinkin sitä vakavaraisuuspääoman määrää joka eläkelaitoksella tulee olla vakuutus ja sijoitusriskejä varten

vakavaraisuusrajan laskennassa otettaisiin huomioon eri riskien suuruus riskejä ottamalla saatava odotettu tuotto sekä riskien välinen riippuvuus toisistansa

vakavaraisuusrajan laskennassa otettaisiin nykyistä tarkemmin huomioon erityisesti valuuttariski vastapuoliriski sijoituksiin liittyvä velkaosuus luottomarginaaliriski ja korkosijoitusten duraatio eli kesto

koska eläkelaitosten vakavaraisuustilanne on tällä hetkellä yleisesti hyvä niiden oma riskienhallinta ohjaa sijoituspäätöksiä enemmän kuin lain asetta mat vakavaraisuusvaatimukset

riskien huomioon ottaminen vakavaraisuuslaskennassa on viime vuosina kehittynyt kaikilla rahoitussektoreilla ja riskeistä on nykyään käytettävissä uutta tietoa

tässä ehdotetussa mallissa vakavaraisuuteen liittyvät laskentasäännöt olisi selkeästi määritelty sekä eläkelaitoksen että valvojan näkökulmasta

arvoisa puhemies

ensimmäisenä kysyttiin keliakiasta ja keliakiasta aiheutuvien kustannusten kompensoimiseksi olevan korvauksen nostosta

tällä hetkellä ei valitettavasti ole suunnitelmia sen korvauksen nostamiseksi

tämä on erittäin tärkeä asia josta viime aikoina on myöskin diagnostisella puolella käyty paljon keskustelua millä tavalla keliakian diagnostiikkaa voitaisiin helpottaa suoliston tähystystutkimuksen sijaan esimerkiksi pelkällä verestä tehtävällä testauksella

tämän aiheen tiimoilla varmasti tullaan käymään vielä isoa keskustelua ja sitä on tärkeää seurata hyvin tarkasti koska niin kuin kysyjä tässä toi esille se aiheuttaa suuria kustannuksia mutta myöskin inhimillistä haittaa ja sitä kautta paljon myöskin palveluiden käyttöä

sitten kysyttiin verenohennuslääkkeistä ja lääkekorvauksista ja mahdollisista muutoksista lääkekorvauksiin verenohennuslääkkeiden osalta

siitäkin huolimatta että minulla koulutukseni vuoksi voisi olla jonkinnäköinen näkemys siitä minkälaisia verenohennuslääkkeitä pitäisi mahdollisesti käyttää lääkkeitä ja lääkekäytäntöjä ei kuitenkaan ministeriöstä käsin määrätä ja pidän erittäin tärkeänä sitä että jatkossakin meidän käytössämme ja korvausten piirissä olevat lääkkeet perustuvat käypä hoito suosituksiin niiden noudattamisiin yleisiin kliinisiin käytäntöihin ja sitä kautta sitten lääkekorvausjärjestelmään kuuluvaan lääkeprosessiin

tämäkin on asia jonka tiimoilla käydään aika isoa kliinistä keskustelua siitä millä tavalla tulevaisuudessa nyt laajasti käytössä oleva varfariini voitaisiin korvata muilla uudemmilla lääkkeillä joissa mahdollisesti sitten esimerkiksi laboratoriokustannukset olisivat pienempiä

mutta korostan että tämä ei ole poliittinen päätös vaan ennen kaikkea kliininen päätös

tiedän että kunnat saavat nyt nämä tiedot ja olen kuullut että kunnissa ollaan oltu tyytyväisiä siihen että veteraanit tavoitetaan nykyisin paremmin kuin aikaisemmin

edustaja heinonen kysyi kriisinhallintaveteraanien sosiaaliturvaan liittyvästä uudistuksesta ja niin kuin kysyjä tiesi kertoa uudistusta ollaan tekemässä

tämä on iso ja tärkeä asia siinäkin mielessä että kyseessä on varmasti hyvin uudentyyppisten vammojen ja uudentyyppisten asioiden kanssa tehtävä työ

nämä kriisinhallinnassa vammautuneet eivät ole pelkästään fyysisesti vammautuneita vaan siellä on myös paljon henkisiä traumoja joiden kanssa sitten tulemme olemaan uudentyyppisten haasteiden edessä

en osaa ihan tarkalleen ottaen sanoa mikä tällä hetkellä siellä on tilanne

haluan huomioida että olympiaurheilijat pääsivät eläkejärjestelmän piiriin mutta tämä kokonaisuus ei ole edennyt sillä tavalla kuin ehkä olisi alkuvaalikaudesta ollut vielä toivottavaa

sen lisäksi opiskelijoille on mahdollistettu työn tekeminen eli osatyökykyisten työssäolemista on parannettu ja tämä ohjelma jatkuu

sitten edustaja peltokorpi kysyi pieni ja keskituloisista ja siitä millä tavalla lapsilisäleik kaukset on kompensoitu ja miten ne kohdistuvat

niin kuin julkisuudestakin olette voineet asiaa seurata keskustelua siitä ketkä kaikki ovat pieni ja keskituloisia on toki paljon käyty

arvoisa puhemies

edustaja kiljunen kysyi diagnoosiluettelosta

yksittäistapauksiin en tosiaan tämän enempää osaa ottaa kantaa

sitä kautta tämä edustaja kiljusen kysymä asia on myöskin vakuutetulle paljon selvempi koska myöskin kirjalliset perusteet tulevat sitten näkyville

arvoisa puhemies

tässä esityksessä on kyse työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

esityksen tavoitteena on lakisääteisen työeläketurvan toimeenpanosta huolehtivien vakuutusyhtiöiden toiminnan läpinäkyvyyden sekä avoimuuden lisääminen ja siten niiden julkisen luotettavuuden tukeminen

on tärkeää että näin merkittävien yhteiskunnallisten toimijoiden hallinto on järjestetty siten että sen voidaan todeta noudattavan läpinäkyvyyden ja avoimuuden periaatteita

esityksessä ehdotetaan muun muassa että työeläkevakuutusyhtiöille säädettäisiin velvollisuus pitää julkista luetteloa hallituksen jäsenten toimitusjohtajan sekä muun johdon ja sijoitustoimintaan osallistuvan henkilökunnan jäsenyyksistä taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävien muiden yhteisöjen tai säätiöiden hallintoelimissä

työeläkevakuutusyhtiön hallituksen tehtäviin lisättäisiin myös mahdollisten eturistiriitojen hallitsemiseksi toteutettavien menettelytapojen hyväksyminen

arvoisa puhemies

työeläkevakuutusyhtiön hallituksen jäsenen esteellisyyttä osallistua asian käsittelyyn hallituksessa ehdotetaan tiukennettavaksi verrattuna osakeyhtiölain mukaiseen esteellisyyssäännökseen

työeläkevakuutusyhtiön ja sen johdon välisiä liiketoimia koskevien ehdotusten tavoitteena on että yhtiön hallitus voisi varmistua liiketoimien olevan yhtiön etujen mukaisia

lakiin lisättäisiin myös säännökset työeläkevakuutusyhtiön sisäpiiristä ja sisäpiiriin kuulu vien henkilöiden arvopaperiomistuksia koskevasta julkisesta rekisteristä

tarkoituksena on että työeläkevakuutusyhtiöitä koskisi samanlainen sääntely kuin tällä hetkellä jo koskee esimerkiksi pankkeja ja sijoituspalveluyrityksiä

yleisiä hallintovaatimuksia koskevassa säännöksessä todettaisiin muun muassa että työeläkevakuutusyhtiöillä on oltava hallituksen hyväksymät kirjalliset toimintaperiaatteet palkitsemisesta

työeläkevakuutusyhtiön hallintojärjestelmää ehdotetaan myös muutoin tarkistettavaksi samoin myös sääntelyä sisäisestä valvonnasta ja sisäisestä tarkastuksesta

arvoisa puhemies

hallitus esittää eduskunnalle vammaisetuuslain muutosta

esityksen mukaan laissa säädettäisiin nykyistä tarkemmin niistä sairauksista vioista tai vammoista aiheutuneista erityiskustannuksista jotka otettaisiin huomioon vammaisetuuksia myönnettäessä

tuen kohdentumisessa tuensaajille on kuitenkin havaittu ongelmia joiden voidaan katsoa johtuvan erityisesti erityiskustannusten merkityksen kasvusta

vähävaraiset tuen tarpeessa olevat henkilöt eivät ole välttämättä voineet hankkia erityiskustannuksiin oi keuttavia palveluja ilman tukea joten käytännössä hakijan oma varallisuus nyt vaikuttaa tuen kohdentumiseen

näin vammaisetuuksissa olisi jatkossa vain yksi kaikille tuille yhteinen kustannustenarviointitapa eikä esimerkiksi ikä vaikuttaisi siihen

tähän epäjohdonmukaisuuteen ovat aiemmin kiinnittäneet huomiota muun muassa eduskunnan apulaisoikeusasiamies sekä useat vammaisjärjestöt

kustannusvaatimuksen poistaminen perustuesta kohdentaisi tukea muun muassa työkyvyttömyyden uhassa oleville esimerkiksi pitkäaikaisista mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöistä kärsiville ms tau tia tai reumaa sairastaville tai cp oireyhtymän omaaville henkilöille

muutoksen myötä tuet kohdentuisivat nykyistä oikeudenmukaisemmin koska henkilön omalla varallisuudella ja tätä kautta mahdollisuuksilla hankkia palveluita ei olisi enää yhtä korostunutta vaikutusta tukien saamiseen

muutoksen jälkeen sairauden tai vamman vaikeus olisi selkeämmin ja voimakkaammin myönnettävän tuen tasoon vaikuttava tekijä mikä edistää yhdenvertaisuutta myös esimerkiksi saman sairaus tai vammaryhmän sisällä

sitten lyhyesti tähän liikuntaneuvoston puheenjohtajan edustaja harkimon kysymykseen liikkumattomuudesta ja niistä konkreettisista asioista mitä on tehty

sain eilen olla liikuntaneuvoston kuultavana aiheesta ja siellä kävimme vähän pidempää keskustelua kiitos vielä siitä

päivä syyskuuta jossa oikeus kuntoutukseen on selvitettävä aina ennen työkyvyttömyyseläkettä

kuntoutusmahdollisuuksien oma aloitteisella selvittämisellä nopeutetaan ihmisten pääsyä tarpeelliseen kuntoutukseen ja kuntoutuksen ensisijaisuutta korostetaan

tämä kyllä varmasti lisää liikuntaa ihmisten elämässä mutta toisaalta myöskin sitten liikunnalla pystytään puuttumaan moniin sellaisiin asioihin jotka aiheuttavat aika suuria kustannuksia sitten kun puhutaan ennenaikaisesta eläköitymisestä

arvoisa puhemies

tämä lakiesitys on osa osatyökykyiset työhön kokonaisuutta jossa osakuntoutusraha on tarkoitettu helpottamaan työn ja kuntoutuksen yhteensovittamista

kuntoutuja voisi jatkossa saada osakuntoutusrahaa niiltä kuntoutuspäiviltä joina hän työskentelee osapäiväisesti tämän kuntoutuksen ohessa

jos kuntoutuja ei ole ansiotyössä hänen kuntoutuksen aikainen toimeentulonsa turvattaisiin jatkossakin kokopäiväisellä kuntoutusrahalla

uudistuksella tuetaan kuntoutuksen kehitystä avomuotoisempaan ja kevyempään suuntaan ja kuntoutus on tärkeä tuoda lähelle kuntoutujan arkielämää työtä ja elinympäristöä jotta sitten muutoksetkin elämässä ovat pysyviä

arvoisa puhemies

kevaa ja veriä eli valtion eläkerahastoa koskevaan lainsäädäntöön ollaan tekemässä vastaavanlaisia muutoksia mutta ne valmistellaan valtiovarainministeriössä ja valtion eläkerahastoa koskien ne ovat ministeri vapaavuoren esittelyssä kun taas kevaa koskien ne ovat ministeri risikon esittelyssä

arvoisa puhemies

me toki lähdemme siitä että ihmisten valinnanvapautta pitäisi lisätä ja hallituspolitiikassa kuten kaikki hyvin tietävät me emme ole yksin vaan hallituspolitiikassa tehdään yhteisiä ratkaisuja ja sitten niitä viedään yhteisesti eteenpäin

siitäkin huolimatta pidän erityisesti naisten työmarkkinapoliittisen aseman vahvistamisena ja siitä näkökulmasta hyvin tärkeänä toimena sitä että myös isiä kannustetaan nykyistä enemmän ottamaan kasvatusvastuuta lapsista ehkä jäämään kotiin joksikin aikaa mikäli se perheelle sopii

kuten täällä tuli jo aikaisemmin todettua edustaja kivelän tiedusteluun tästä opiskelijoiden mahdollisuudesta työskennellä sairausloman aikana

ja kuten ministeri huovinen tässä aikaisemmin totesi tässä ei todellakaan luovuta äitien oikeudesta olla kotona lapsiaan hoitamassa

joskus on vain niin että politiikassa pitää ikään kuin asettaa muutamia erilaisia arvoja rinnakkain ja katsoa sitten mitä haluaa yhteiskunnassa edistää

siitä on tosiaan jo aiemmin tänä vuonna päätetty että se on mahdollista juuri niin kuin edustaja kiljunen täällä aikaisemmin totesi ja se on ollut yhtenä osana tätä osatyökykyiset työhön kokonaisuutta jossa ministeriössä on pyritty katsomaan mitkä ovat niitä eri lainsäädännöllisiä keinoja joilla voidaan helpottaa sellaisten ihmisten jotka ovat jostakin syystä osa tai vajaatyökykyisiä paluuta työelämään tai jatkamista työelämässä

ja kyllä on aika tärkeää se että me kannustamme vanhempia tasa arvoiseen vanhemmuuteen ja toisaalta myöskin luomme yhteiskuntaa jossa naisilla on tasa arvoiset mahdollisuudet selvitä työmarkkinoilla

sitten tähän edustaja urpalaisen kysymykseen kuntoutuksen kokonaisselvityksestä on vastattava että olen ollut sen verran vähän aikaa ministerinä että kokonaisselvitys ei ainakaan minun pöydälleni ole vielä tullut mutta kyselen sen perään

valitettavasti meidän työeläkejärjestelmämme on vain osittain rahastoiva elikkä ajatus siitä että ihmiset säästäisivät ikään kuin oman vanhuutensa varalle ei täsmällisesti ottaen pidä paikkaansa koska niillä rahoilla jotka eläkejärjestelmään tällä hetkellä menevät sisään maksetaan suureksi osaksi niiden ihmisten eläkkeitä jotka tällä hetkellä ovat eläkkeellä ja vain osa rahastoidaan sitten odottamaan sitä aikaa kun ehkä juuri ne jotka ovat ne rahansa rahastoon maksaneet ovat sitten eläkkeellä

se mitä kuntoutuksen osalta on minun aikanani käynnistynyt on ryhmä joka miettii mitkä ovat niitä normeja joita sieltä voitaisiin purkaa

kuntoutus on yksi niistä paikoista joissa on hyvin paljon erilaisia lainsäädännöllisiä normeja ja muita normeja erilaisia todistuksia joita tarvitaan ja se voi hyvin ihmiselle näyttäytyä kovin suurena byrokratiaviidakkona ja sen takia sitä on tarkoitus nyt selvittää

perinteisesti meillä eläkejärjestelmään liittyvät uudistukset on valmisteltu kolmikantaisesti ja se on ollut erittäin tärkeä osa suomalaista sopimisen yhteiskuntaa ja myöskin nykyistä eläkeuudistusta kolmikantaisesti valmistellaan

kuntoutus on sote uudistuksessa mukana osana sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden kokonaisuutta mutta mitään erillistä asemaa sillä ei sinänsä ole

mutta täytyypä kysellä ministeriössä kuntoutuksen kokonaisselvityksen perään tiks keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaa lähetekeskustelua varten esitellään

lainsäädäntövaiheessa sitten kuullaan erilaisia tahoja tarvittaessa ja myös eläkeläisjärjestöjä mikäli näin katsotaan

kiitos

tavoitteena on lisätä vuokra asuntotuotantoa ja helpottaa erityisesti pääkaupunkiseudun ja ruuhka suomen vuokra asuntopulaa ja esitys liittyy hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan

nykylain mukaan vakuutusyhtiöt eivät voi ottaa luottoa kuin muutamissa laissa määritellyissä poikkeustilanteissa ja sama koskee näitä vakuutusyhtiöiden tytäryhtiöitä

työeläkeyhtiöiden sijoituspäätökset riippuisivat edelleen niiden omista sijoitusstrategioista eikä tällä siis velvoiteta mihinkään tämä vain mahdollistaa

vuokra asuntotuotannon määrän kasvua seurattaisiin lain voimassaoloaikana ja sen jälkeen ja tarvit taessa sitten tehtäisiin seurannasta johtopäätöksiä

edustaja kivelän mainitsemat asiat kuuluvat valtiovarainministeriön valmisteluvastuulle ja niiden valmistelu on varmaan se

arvoisa herra puhemies

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi määräaikaista lakia työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä siten että ansiorajoja joiden jälkeen työkyvyttömyyseläke olisi jätettävä lepäämään nostettaisiin ja ne sidottaisiin uudestaan kansaneläkeindeksiin

nämä säästöt ehdotetaan nyt kohdistettaviksi hammashuollon kela korvauksiin matkakor vauksiin sekä kelan harkinnanvaraiseen kuntoutukseen

hammashuollossa potilas saisi hampaiden tarkastuksesta kela korvauksen jatkossa vain joka toinen vuosi ja näin yksityisen hammashuollon korvauskäytäntö seuraisi jatkossa sitä mitä myös julkisessa hammashuollossa on jo aikaisemmin päätetty tehdä

tämän linjauksen mukaan aikuisten hampaat tarkastetaan vain joka toinen vuosi

korvaus maksettaisiin kuitenkin edelleen joka vuosi jos tiheämpi käyntiväli olisi potilaan terveydentilan vuoksi tarpeellinen aivan niin kuin julkisessakin terveydenhuollossa terveydentila on se minkä perusteella arvioidaan hoidon tarve

yksityisestä hammashoidosta korvattaisiin korvaustason laskemisen jälkeenkin hieman suurempi osuus kuin muusta yksityislääkärin antamasta hoidosta

lisäksi potilaita ohjattaisiin entistä voimakkaammin tilaamaan taksimatkansa kelan kanssa suorakorvaussopimuksen tehneiden välityskeskusten kautta jotka tulevat olemaan käytössä koko maassa

hehän eivät ole nyt näiden säästöjen piirissä muutoin kuin silloin jos käyttävät yksityisiä suun ja terveydenhuollon palveluita

nämä säästöt eivät nyt kohdistu julkiseen suun terveydenhuoltoon missä kuitenkin meidän lasten ja nuorten sekä koulujen päiväkotien että neuvoloiden kautta organisoitu suun terveydenhuolto tapahtuu

esillä on ollut myös sellaisia vaihtoehtoja joissa sitten kunnille siirtyisi lisää kustannuksia ja sentyyppisiä malleja en ainakaan itse halua edistää vaan haluan että silloin kun sitten toimenpiteitä toteutetaan niin ne myös todella kohdentuvat sillä tavalla että sieltä on myös niitä säästöjä sitten todellisuudessa tulossa

tässä on todella mietitty paljon sitä millä tavalla nämä kohdistuvat säästöt olisivat mahdollisimman oikeudenmukaisia mutta myös esimerkiksi näiden matkakorvausten osalta juuri niin kuin edustaja pekonen nosti esille

kyllä ne ihmiset jotka käyttävät tästä matkapalvelukeskuksesta irrotettuja eli ei sitä kautta tilattuja matkoja joutuvat jatkossa maksamaan enemmän

ja tässä ei ole pelkästään taloudellinen näkökulma vaan meillä tulee olemaan näitä matkavälityskeskuksia nyt sitten aivan joka puolella suomea

sen jälkeen koko suomi on tämän matkapalvelukeskuksen alueena ja kyllä se täytyy sanoa että erityisesti pitkien taksimatkojen osalta on merkittävästi ekologisempaa jos joku muukin matkustaa samassa autossa pelkästään talouden näkökul masta tämä matkojen yhdisteleminen ei ole järkevää

tällä lainsäädäntömuutoksella haluamme myöskin kannustaa ihmisiä jatkossa yhdistelemään näitä matkoja ja tekemään sen koko yhteiskunnalle järkevästi ja taloudellisesti mutta myöskin ekologisesti kestävästi

ja kyllä suun terveydenhuolto on erittäin tärkeää

juuri niin kuin täällä edustaja louhelainen totesi se on tärkeää nimenomaan ihmisen koko terveyden kannalta siltä kannalta että monet yleissairaudet liittyvät suun terveydenhuoltoon ja suun hampaiden ja ienten kuntoon ja sitä kautta on tärkeää että se kulkee mukana ihmisen terveydenhuollossa

haluan huomauttaa että edelleen näidenkin säästöjen jälkeen suun ter veydenhuollosta yksityisten palveluiden kela korvaukset ovat suuremmat kuin muut lääkärinpalkkioiden osalta maksettavat kela korvaukset

kiitos arvoisa puhemies

niin meillähän edelleen on olemassa tämä matkakatto joka takaa sen että ne jotka paljon tarvitsevat näitä matkoja eivät maksa enempää kuin sen matkakaton verran

eli kustannusten nousu ei ole hallitsematonta kenellekään ihmiselle vaan silloin jos tarvitaan paljon matkoja on se katto ihan niin kuin silloin kun ihmiset sairastavat paljon ja heidänkin kustannuksissaan on se lääkekorvauskatto ja meillä on myös muita tällaisia kattomekanismeja

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään sosiaali ja siitä maksa

arvoisa puhemies

olemme käyneet keskusteluja yliopiston apteekin kanssa ja pyrimme tuomaan esityksen asiasta myöhemmin kun saamme keskustelut ja valmistelun siihen pisteeseen että asiassa ollaan valmiita etenemään

ongelma tiedostetaan itä suomen yliopiston toive apteekista on ministeriössä tiedostettu ja asiasta on käyty

arvoisa puhemies

niin kuin edustaja niikko puheenvuorossaan sanoi kuntouttavassa työtoiminnassa on kyse enemmänkin sosiaalipalvelusta jossa kyse on nimenomaan sosiaalipuolen palveluista joita rakennetaan ihmisen asiakkaan ympärille jotta osallisuus yhteiskunnassa pysyisi ja erilaisiin ongelmiin jotka mahdollisesti estävät työllistymistä voidaan sosiaalityön ja muiden osallistavien keinojen kautta puuttua

kun itse olen työskennellyt kunnassa ja vastannut tästä toiminnasta niin hyvin usein sellainen maksimaalinen aika että olisi viisi päivää viikossa ja kahdeksan tuntia päivässä on kyllä monelle hyvin pitkä aika

sen takia hyvin monissa kunnissa käytetään paljon lyhyempiä aikoja jotka myöskin asiakkaiden näkökulmasta ovat riittäviä ja myöskin joskus jopa nekin liian pitkiä

monesti on kyse siitä että ehkä ihan arkisten toimintojen tekemisessä on haasteita ja niitä sitten yhteisesti opetellaan tai sitten tuetaan asiakkaita muilla tavoin